arvoisa puhemies

numeroiden kirjoitusasu on tosiaan vuosien myötä muuttunut ja on varmasti tarkoituksenmukaista pyrkiä vaaleissa joissa jokaisella on vain yksi ääni siihen tilanteeseen että tulkinnanvaraisuudet minimoidaan

tuen myös edustaja männistön esitystä siitä että sähköistä äänestystä lisättäisiin ja huomasin tuossa että edustajalla oli itselläänkin ipad tuolla puhujapöntössä

toivoisin että sähköistä asiointia sähköisiä menetelmiä voitaisiin käyttää myös täällä salissa ja voisimme käyttää myös tietokoneita osaltamme

nykyäänhän jo passin osalta on voitu toimia niin että sitä voidaan hakea sähköisesti ja se voidaan toimittaa sitten suoratoimituksena r kioskiin ja tässä lakiuudistuksessa ollaan tätä menettelyä selkeyttämässä myös henkilökortin osalta siten että nämä kaksi rinnasteista asiakirjaa eivät ole toisistaan poikkeavia

ja tärkeää on myös että nämä henkilökortin osalta nyt tapahtuvat uudistukset palvelevat nykyistä paremmin tätä ulkomaalaisten henkilöiden suurta määrää mikä suomessa on

tässä edellä käytetyissä puheenvuoroissa on hyvin käyty läpi tähän esitykseen liittyvää ongelmatiikkaa ja valiokunnan ratkaisut sen osalta

nimittäin eduskunnalle ei ollut varattu riittävästi aikaa tämän esityksen käsittelyyn

mielestämme tämä lainsäädäntövaltaa turvaava lähtökohta olisi jatkossa syytä paremmin huomioida että voimaantuloajankohdat ja eduskunnan käsittely rytmitettäisiin niin että eduskunnan käsittelylle jätetään riittävästi aikaa

puhemies

esteet tutkimustiedon asialliselle ja tarkoituksenmukaiselle käytölle poistuvat ja nyt voidaan hyödyntää sitä tietoa jota suomessa ei ole vielä tähän asti voitu hyödyntää tutkimuksen ja ihmisten sairauksien ennaltaehkäisyn osalta

itse olisin kysynyt sitä kun tällä on kuitenkin taloudellisiakin vaikutuksia minkälaisia vaikutuksia tällä on valtiolle ja kunnille ja voidaanko tässä tämän tutkimustoiminnan osalta hyödyntää myös yksityistä rahoitusta

tämä esitys todellakin tulee tarpeeseen ja lähtee niistä käytännön tarpeista kun epäkohtia on havaittu

tämä esitys on myös hyvä osoitus siitä miten oikeusministeriöllä on nyt hyvä tahto uudistaa ja yksinkertaistaa tehdä toimenpiteitä ja käytäntöjä tarkoituksenmukaiseksi yhteiskunnassamme nykyaikaisten toimintatapojen myötä

käytännössähän ne on nyt rajattu mutta olisin vain kysynyt tästä käytännöstä

onko nyt todella niin että vaikka matkojen määrä on rajattu niin sitten käytännössä on toteutettu sellaista toimintatapaa että matkat ovat kuitenkin olleet ilmaisia elikkä matkoja on myönnetty vapaita matkoja enemmän kuin siihen matkakiintiöön kuuluu

täällä esityksessä todetaan että vapautuvia resursseja tulisi suunnata jatkossa vaikeiden tiedoksiantotehtävien hoitamiseen ruuhkaisissa käräjäoikeuksissa

tuntien tilanteen käräjäoikeuksissa pidän tätä erittäin tärkeänä

näistä lausumista näkyy se että täällä on moni asia jo käynyt tarpeettomaksi näiden valiokuntien kommenttien perusteella

siinä näkee että hyvää työtä on tehty ja paljon asioita on saatu eteenpäin

tämä kabotaasiesitys tosiaan tuotiin jo tiistaina eduskuntaan ja nyt kuultiin että nämä raskaan liikenteen tiemaksut sekä talvirengaspakko ovat jo aika pitkällä valmisteluissa

olisiko tarkoituksenmukaista jarruttaa eduskuntakäsittelyä kunnes nämä muutkin lait ovat valmiita tulemaan käsittelyyn

taloudellisen tiedotustoimiston tuoreen tutkimuksen mukaan nuorista yli puolet pelkää ettei löydä työtä tulevaisuudessa ja työharjoittelut muodostavat tärkeän väylän työelämään

tämä päätös on todellakin signaali ja viesti siitä että suomi on valtio jonka suuntaan sijoittajien ja investorien kannattaa tosissaan katsoa

tuleehan valtio huolehtimaan siitä että nyt tuottavuusohjelmankin aikana valtio tarjoaa riittävästi opintoihin liittyviä työharjoittelupaikkoja nuorille

vaikka suomi on siis saanut tänne näitä useita kansainvälisiä datayrityksiä jo niin ei voi olettaa että pelkästään se että meillä on kylmää pimeää ja hyvät vesivarannot takaisi sen jatkossa

arvoisa rouva puhemies

meillä on kokemus myös siitä että juuri tämän veroasian takia hävisimme facebookin ruotsille ja tämän emme tietenkään toivo jatkossa toistuvan

thaimaan levottomuudet ja intiassa siviileihin kohdistuneet terrori iskut ovat aiheuttaneet paljon epätietoisuutta ja levottomuutta ja koskettaneet myös meitä suomalaisia

viimeisin tieto on että iskuissa olisi loukkaantunut myös yksi suomalainen

olisinkin kysynyt ministeri stubbilta

millä tavalla eu ja muut kansainvälisen yhteisön jäsenet aikovat reagoida näihin akuutteihin tilanteisiin

arvoisa puhemies

sääntely suomi on tullut tiensä päähän

normien purkaminen ja järkevöittäminen on kokoomukselle erittäin tärkeä teema

viime kaudella ministerimme sanni grahn laasonen oli sekä nostamassa aihetta laajaan keskusteluun että johtamassa puolueiden yhteistä paremman sääntelyn ryhmää

periaatteessa tämä valvottu koevapaus näiden uusien säädösten puitteissa pitää sisällään elementtejä jotka varmasti parantavat sitä mutta kuten toisaalta edustaja tolvanen totesi niin tämä vankien arviointiprosessi on varmasti asia johon on syytä panostaa jatkossa nykyistä huolellisemmin resursseja ja panoksia

on äärimmäisen tärkeää että tiellä kohti sujuvampaa suomea jatketaan myös tällä kaudella

esimerkiksi avovankiloistahan meillä on huonoja kokemuksia siitä että vakavampia rikoksia tehneet ovat sieltä karanneet tai poistuneet luvatta

nykyisen hallituksen ohjelmassa normien purkaminen esiintyy perustellusti läpileikkaavana teemana useissa kärkihankkeissa ja linjauksissa

tämän suuntaista kehitystä ei tokikaan toivota

kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa kaikille sovituille linjauksille ja odottaa niiden kunnianhimoista toimeenpanoa jotta uudistuksista saadaan kansalaisille ja elinkeinotoiminnalle maksimaalinen hyöty irti

sitten tämän lääkehoidon osalta olisi hyvä tietää onko tässä nyt kyse todella sellaisista lääkkeistä joita voidaan kutsua niin sanottu jotka kuuluvat niin sanotun kemiallisen kastraation piiriin elikkä onko nämä lääkkeet tarkoitettu siihen tarkoitukseen vai onko tässä jostain muusta lääkehoidosta kyse

tavoitteena on myös mahdollistaa julkisten palveluiden tuottaminen ihmisille kustannustehokkaasti laadukkaasti ja parhaita käytäntöjä soveltaen

parempi sääntely tarkoittaa sekä tulevan sääntelyn laadun parantamista että olemassa olevan sääntelyn kriittistä läpikäymistä

lakimuutoksilla tai uusilla säädöksillä ei pidä aiheuttaa sellaisia kustannuksia jotka johtavat yritysten kannattavuuden heikkenemiseen tai työpaikkojen menettämiseen

sekä julkisen sektorin omaa toimintaa ohjaavan normiston sujuvoittaminen että yksityistä sektoria kuormittavan sääntelyn keventäminen ovat hallitusohjelmassa erinomaisella tavalla mukana

hankalimmillaan normi aiheuttaa sekä riesaa yksityiselle toimijalle että kustannuksia veronmaksajalle kun normien noudattamista täytyy kontrolloida ja valvoa

hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi myös sääntelyn nettomääräinen keventäminen

esimerkiksi ympäristönsuojelun tasosta on huolehdittava jatkossakin

se koskee kaikkia aloja maa ja metsätaloudesta teollisuudesta rakentamisesta kaupasta aina julkisiin ja yksityisiin palveluihin ja vapaaehtoistoimintaan saakka

se voi tarkoittaa kaupan suuryksikkösääntelyn neliömäärän tuntuvaa korottamista ravintola alan anniskelusäädösten yksinkertaistamista tai alakohtaisten luvanvaraisuuksien keventämistä tai korvaamista ilmoituksenvaraisuudella

arvoisa puhemies

kuuntelin viikonloppuna talouskomissaari olli rehnin puhetta imfn seminaarista washingtonista jossa hän vakuutti että eu ei hylkää kreikkaa

se voi olla määrällisesti tarveharkinnan väljentämistä tai poistamista vahvasti säännellyillä aloilla kuten vaikkapa liikenne tai apteekkialalla

edustaja tölli täällä pesi käsiään ja ottaa hajurakoa tähän meidän tämänhetkiseen kuntauudistukseen muistamatta että keskusta on itse ollut vastuussa tässä pitkään siitä että kuntauudistus on lähtenyt käyntiin

hänen näkemyksensä oli että kontrolloimaton kreikan työntäminen ulos euroalueelta aiheuttaisi valtavia taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja ei vain kreikkaan vaan koko euroopan unionille

paremmin toimivat markkinat ja vapaampi reilu kilpailu pitävät hinnat kurissa ja kuluttajat kiittävät

hän lopetti puheensa sanoen että me emme anna tämän tapahtua ja vetosi kaikkiin eu maihin että ervv päätökset tehdään viipymättä

nyt kun meillä on käynnistynyt myös tämä normitalkoiden seuraava vaihe ihan tosissaan ja on myöskin avattu aloitelaatikko ja kehotettu eri tahoja mukaan ideoimaan sitä missä normeja voidaan purkaa niin toivon että myös keskusta lähtee tähän työhön mukaan reippaasti

hyvänä konkreettisena avauksena hallitusohjelmassa on kaupan aukioloaikojen vapauttaminen

kauppias eli viime kädessä itse asiassa asiakas on ainoa oikea taho päättämään milloin pitää liikettä auki ja milloin kiinni

esimerkiksi tiettyjä pyhäpäiviä koskevista poikkeavista poikkeuslupavaatimuksista luopuminen pitäisi toteuttaa niin että kaupat saisivat pitää ovensa auki silloin kun asiakkaat esimerkiksi matkailijat ovat liikkeellä

kaikkein selkeintä olisi kumota koko liikeaikalaki

samaa asiaa saa kysyä kansalaiselta tai yritykseltä vain kerran

olemme pohtineet voisiko lupaprosesseista annettava palvelulupaus tarkoittaa että jos lupa asiasta ei ole tiettyyn aikarajaan mennessä annettu päätöstä lupa katsottaisiin automaattisesti myönnetyksi

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta rohkeisiin ja radikaaleihinkin uudistuksiin tarpeettomien normien ja turhan byrokratian purkamiseksi

lisäksi myös tämän hallituksen aikana ja lähivuosina tulee tehostumaan tietojenvaihto eri valtioiden välillä joten ei voida sanoa ettei tämä hallitus olisi vielä lainkaan tähän harmaan talouden torjuntaan puuttunut vaan päinvastoin on ryhdytty ripeästi toimenpiteisiin

tämän panama paljastuksen osalta voi todeta sen että tämä tosiaan lisää entisestään painetta tehostaa kansainvälistä yhteistyötä sekä eun tasolla että maailmanlaajuisesti jotta tämä vapaamatkustaminen voitaisiin tehokkaasti kitkeä

arvoisa puhemies

hallitus panostaa nyt todella tärkeään asiaan ja tekee parhaansa taistellakseen näiden korkean osaamisen työpaikkojen puolesta joita suomessa on nyt valitettavien uutisten myötä kuultu olevan katoamassa

ict klusteri on suomessa muutoksessa ja toisaalta esimerkiksi julkisella sektorilla olemme it asioissa valitettavasti jäämässä naapureistamme jälkeen joten tämä panos ict alalle on kyllä erittäin tärkeä

arvoisa puhemies

toisaalta ict yritysten toimintaympäristöä johon kuuluvat muun muassa immateriaalioikeudet olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena

tämä esitys rikosrekisteri ja rangaistusvaatimustietojen siirtymisestä euroopan sisällä on erittäin hyvä ja erinomainen asia

arvoisa puhemies

meillähän on nyt tehty päätös ipr tuomioistuimen perustamisesta ja se on hyvä askel eteenpäin mutta voisi olla tärkeää tarkastella tätä kokonaisuutta minkälaisessa ympäristössä yrityksemme toimivat ja onko se riittävän suotuisa kasvulle ja uusien yrityksien syntymisille

tätä keskustelua on käyty ministeri henrikssonin tavoitteen osalta että sakon muuntorangaistus palautettaisiin ja tuen sitä tavoitetta täysin rinnoin

tämän sopimuksen osalta voi toivoa että todellakin tämä uusi lainsäädäntö ja yhtenäistäminen tuovat järkeä asekauppaan kansainvälisesti mutta yhdyn niihin esiin tulleisiin huoliin siitä että asekaupan ja aseviennin osalta euroopassa on epäyhtenäinen käytäntö ja suomi on tässä tilanteessa heikommassa asemassa muihin maihin verrattuna

kun tätä esitystä tehtiin niin puhuttiin todellakin siitä että kenenkään ei tarvitsisi näpistellä päästäkseen lämpimään talveksi tai että nämä reppanat tai rassukat jotka ovat näpistelyrikoksista jääneet kiinni ja joilla ei ole ehkä maksukykyä saisivat toisenlaisen rangaistusmuodon

arvoisa puhemies

kuntauudistuksen polku on ollut mutkikas mutta se ei tarkoita etteikö sitä pitäisi kulkea määrätietoisesti eteenpäin

nykyisillä toimintamalleilla tulopohja ei riitä

isänmaasta vastuuta kantavat päättäjät eduskunnassa ja kunnissa eivät voi sulkea silmiään velkaantuvalta julkiselta sektorilta tai katsoa miten tärkeät peruspalvelut rapautuvat hiljalleen

tätä lähdettiin selvittelemään ja lakivaliokunta lausumassaan edellytti että jotain korvaavaa seuraamusmuotoa kehitettäisiin piankin sen päätöksen jälkeen kun tämä tehtiin

käsillä olevan paras hankkeen tavoitteena on ollut luoda vahvemmat rakenteet tehostaa palvelutoimintaa vahvistaa kuntien rahoituspohjaa sekä selkeyttää valtion ja kuntien tehtävänjakoa

ehkä joidenkin tavoite onkin että aseiden valmistus suomesta loppuu mutta itse olen sitä mieltä että meillä kuitenkin aseisiin liittyvä urheiluharrastus ja muu on huipputasolla ja sikäli sitä tukemaan myös tämä oma asetuotanto olisi hyvä varmistaa ja myös sitä kautta se pitkäaikainen osaaminen jota meidän maassamme on kehitetty olisi hyvä säilyttää suomessa

vaikeuksia ei pidä pelätä

myöskään arvioita tämän sakon muuntokiellon poistamisen vaikutuksista ei riittävästi tehty ja nyt kun jälkikäteen on pystytty havaitsemaan mitä on tapahtunut niin käytännössä kuluttajat rehelliset kuluttajat ovat maksaneet tämän sakon muunnon vaikutukset sakon muunnon poiston

talouskriisi on kuitenkin kaatanut ongelmat kuntien syliin jo nyt paljon odotettua aikaisemmin ja paljon odotettua syvempänä

erityisesti keskusta tiukkaa kerta toisensa jälkeen perusteluja itse käynnistämälleen uudistukselle

käsillä olevan selonteon myötä voidaan arvioida sitä miten pitkälle paras hankkeessa on päästy

erilaiset juoksukaljailmiöt ovat lisääntyneet ikään kuin tilaisuus on tehnyt varkaan ja käytännössä ei ole ollut siis kyse siitä että nämä reppanat olisivat päässeet parempaan tilanteeseen omassa elämässään

arvoisa puhemies

kun itse olin kuntaministerinä toteutettiin poikkeuksellisen paljon kuntaliitoksia nimenomaan keskustajohtoisissa kunnissa ja nimenomaan sen takia että haluttiin turvata lähipalvelut jokaiselle suomalaiselle

en ole sitä mieltä että köyhyydestä pitää rangaista mutta käytännössä tässä on ollut kyse siitä että joku henkilö on toteuttanut rikoksen ja siitä pitää seurata rangaistus

poliisipalvelujen riittävien resurssien turvaaminen on keskeinen osa tämän tavoitteen saavuttamisessa

paras hankkeen ensimmäinen aalto on synnyttänyt kohtuullisen määrän kuntien yhdistymisiä mutta elinvoimaisen toimintakykyisen sekä eheän kuntarakenteen saavuttamiseksi kuntaliitosten toinen aalto on välttämätön

resurssien turvaamiseksi oli tarpeen ja perusteltua että budjettiriihessä pääministeri stubbin hallitus peruutti poliisin toimintaan aiemmin kaavaillut lisäleikkaukset

tuoreet tutkimustulokset arttu ohjelmasta kertovat että epäilyksistä huolimatta paras hanke on toiminut ja toteutuneet kuntaliitokset ovat selvästi parantaneet kuntien kehittymismahdollisuuksia

kokoomukselle itsehallintoon kuuluu että kunnalla on myös taloudellinen itsenäisyys päättää tarjoamistaan palveluista ja niiden laadusta

liitoksen tehneissä kunnissa palveluiden tuottaminen on laskenut asukaskohtaisia menoja kuntalaiset tuntevat yhteenkuuluvuutta kotiseutuunsa vahvemmin ja myös kuntatyöntekijöiden mielestä työelämä on hivenen laadukkaampaa

neuvoloista kouluista ja ikäihmisten palveluista

kokoomuksen eduskuntaryhmä arvostaa työtä jota kuntapäättäjät parhaillaan ympäri suomen tekevät turvatakseen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden ja palvelut

kokoomus kannattaa muutoksia joilla uudistetaan hallintorakenteita jos toimenpiteillä pystytään turvaamaan poliisin toimintaresurssit ja poliisien määrä kenttätasolla

kuntaliitosselvityksiä ollaan käynnistämässä ja ne on syytä tehdä tosissaan sillä se on paras tae sille että ratkaisut tehdään itse ja paikallisista lähtökohdista

ikääntymisestä johtuva alueiden rakennemuutos johtaa useilla alueilla työvoimaresurssien heikkenemiseen ja elinkeinorakenteen vääristymiseen jo lähivuosina

kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta on tärkeää että virkapukuiset poliisit ovat näkyvästi lähellä ihmisten arjessa ja hädän hetkellä nopeasti paikalla

uusilla avauksilla ennakkoluulottomilla päätöksillä ja rohkeudella lukea ajan merkkejä on suora vaikutus siihen miten kuntalainen elämänsä ja oman kotikuntansa kokee

poliisin toiminnalle on vuosien aikana lainsäädännön kautta asetettu runsaasti erilaisia muotomääräyksiä jotka hankaloittavat poliisin toimintaa ja pidentävät esimerkiksi tutkintaan kuluvaa aikaa